tällä hetkellähän meidän asuntopolitiikkamme on hyvin pitkälle alisteista milloin se on työllisyyspolitiikalle alisteista milloin se on suhdannepolitiikalle alisteista mutta olisi äärimmäisen hyvä katsoa minkälaisia asuntoja me tänne suomeen tarvitsemme ketkä niitä asuntoja tarvitsevat ja että se ei ole niin kuin se tällä hetkellä on hyvin pitkälle omaisuuden kerryttämistä ja voittojen siirtoa paikasta toiseen

tässä olisi kyllä todella hyvin paljon meillä miettimistä miten asunnoista tulisi oikeasti koteja ja miten me tällä tavalla kehittäisimme myöskin suomalaista yhteisöllistä mallia jossa saisimme sitten elämän siltäkin osalta lutviutumaan paremmin

kun täällä on tämä navettasitaatti noussut monessa puheenvuorossa esille niin täytyy muistuttaa että se oli lainaus keskustan entisen kansanedustajan kauniston puheenvuorosta

mutta arvoisa puhemies kotikaupunkiani joensuuta on tituleerattu euroopan metsäpääkaupungiksi

annetuissa olosuhteissa tämä hallituksen suoritus on aivan erinomainen

tässä tilanteessa kun meillä ei vienti vedä kuitenkin pyritään finnveran kautta tukemaan yritysten vientiponnisteluja ja muita näitä yrityksiin kohdistuvia tukia mitä täällä on esitetty

eikö tämä voisi toimia aivan erinomaisena vientiponnistelujen osana kun me lähdemme viemään näitä hienoja biotalouteen liittyviä biotuotteita maailmalle

mutta tärkeää on huomata että tässä vaiheessa kun kotimainen kulutus on kasvun veturi nimenomaan sitä kulutusta ei ole haluttu leikata vaan kaikkien pienituloisempien tulot on haluttu joko pitää ennallaan tai osin myöskin kasvattaa niitä ja tämä on aivan hyvä arvio tässä tilanteessa muutenkin kuin oikeudenmukaisuuden kautta

sitten halutaan satsata tulevaisuuteen

siinä on erinomaisella tavalla löydetty tämä nuorten yhteiskuntatakuu myöskin nuorten aikuisten osaamisohjelma osa aikatyöohjelmat

arvoisa puhemies

minäkin haluaisin nyt hieman selvennystä tähän asiaan koska se viesti mikä on tullut kuuluu niin että väkivaltaisten viharikosten uhka on kohonnut turvapaikanhakijoiden määrän huomattavan kasvun ja maahanmuuttovastaisen ilmapiirin vuoksi eli kuinka vastaamme siihen että maahanmuuttovastaisuus lisääntyy

arvoisa puhemies

täällä sanottiin että euroopan unionin pitäisi tehdä enemmän aggressiivisen verokilpailun ja verovälttelyn estämiseksi

ja mikä parasta opetusministeri jukka gustafsson tulevaisuuteen satsataan koulutuksen kautta mahdollistamalla pienemmät opetusryhmät peruskoulussa

se ei varmastikaan johdu maahanmuuttajista vaan meillä pitää olla todella kunnollinen strategia suomessa miten lisäämme aitoa oikeaa tietoa ihmisten keskuudessa niistä asioista joista maahanmuutto johtuu

nyt pitää palauttaa mieliin mikä se euroopan unioni on

arvoisa puhemies

kyllä näitä esityksiä on tehty siitä miten parannettaisiin tämän verisuoniston toimivuutta

se voi olla tukemassa muitten esityksiä ja olla siinä porukassa joka vie asioita eteenpäin

myöskin annan tunnustusta hallitukselle siitä että on reagoitu tämän lisätalousarvion kautta siihen että suomella on voimavaroja tässä ja nyt vastata näihin kysymyksiin koska on totta että jos kunnollista maahanmuuttopolitiikkaa ja kotouttamista ei tehdä ongelmia varmasti tulee

esimerkiksi pohjois karjalasta on tehty esitys että joensuupieksämäki yhteys sähköistettäisiin se toisi selvästi säästöjä junaliikenteelle

silloin kun viime hallituksen aikana jutta urpilainen ollessaan valtiovarainministeri nosti euroopan unionin tasolla vahvasti esille nämä aggressiiviseen verokilpailuun liittyvät asiat ja myöskin tämän harmaan pinnan siellä ja sai paljon aikaiseksi täällä tuli esimerkkejä siitä miten euroopan unionin tasolla asioita voidaan hoitaa

sieltä on tehty myös ehdotus siitä että junarata sitten aina kainuuseen saakka menisi ja tässä tehtäisiin sitten junaliikenteen kehittämiseksi yhteistyötä alueen matkailuyritysten kanssa

mutta meidän pitää pystyä myös katsomaan itseämme peiliin ja miettimään sitä mistä tällaiset tunteet joista nyt supo puhuu johtuvat

nyt todella toivoisin että tämä hallitus jatkaisi sitä työtä eikä ikään kuin piilottauduta eun taakse vaan ollaan siellä aktiivisena viemässä eteenpäin niitä asioita joita pidetään tärkeinä ja löydetään ne yhteistyökumppanit joiden avulla yhdessä toimien saadaan myös asioita vietyä loppuun

sanoitte että joka tapauksessa raideliikenteen säilymisen edellytykset tullaan turvaamaan siihen saakka kunnes tämä kilpailuttaminen tehdään

minäkin perään sitä miten saisimme paremmin tolkkua tähän keskusteluun sellaista tolkkua että kansalaiset myös ymmärtäisivät mistä me puhumme kun me puhumme euroopan unionin päätöksenteosta

minusta olisi hyvä myös meidän täällä eduskunnassa miettiä millä tavalla me aukaisisimme eurooppalaista lainsäädäntöä yhteistä lainsäädäntöä jossa me olemme kaikki mukana niin että kansalaiset tietäisivät miten tähän yhteiseen eurooppalaiseen lainsäädäntöön vaikutetaan

pitäisikö avata eduskunnan isoa salia näille keskusteluille

sen vuoksi minusta on erittäin tärkeää nyt vastata siihen kysymykseen jonka pääministeri esitti eli siihen mitä olisivat ne toimivaltajaot joita haluttaisiin muuttaa

jo tällä hetkellä jäsenvaltio voi esittää toissijaisuusmoitteen eli kertoa että tämä ei kuulu euroopan unionin toimivaltaan

arvoisa puhemies

kuten täällä on jo todettu meille pohjoismaissa on yhteistä päätöksenteon avoimuus ja tämä on myöskin se asia mitä haluamme viedä eteenpäin euroopan unionissa

ja sen aikana kauppasopimuksen ja tässähän on ympäri eurooppaa puhuttu avoimuuden puutteesta ja uskon että tämä on nyt se asia jossa pohjoismaat voivat näyttää mallia miten toimitaan kansalaisyhteiskunnan kanssa myös asioissa jotka euroopan unionin päätöksenteossa ovat ehkä suljetumpia kuin monet muut asiat joissa neuvotellaan ja toimitaan

uskon että myöskin tässä on vietävää muihin maihin

mutta toivoisin myös sitä että pohjoismaissa mietittäisiin yhdessä miten sitten myöskin kansallisissa eduskunnissa parlamenteissa voitaisiin paremmin käsitellä myös suuren salin kautta euroopan unionin asioita

ehkä sieltä saisimme tämän asian leviämään sitten koko euroopan

arvoisa puhemies

tässä sanottiin että mitään muutoksia ei tapahdu tämän kolmannen taseen osalta ja että kaikki säilyy ennallaan ei ole mitään huolta mistään vaikka isot maa alueet siirtyvät luontopuolelta tuottopuolelle

täällä on hyvinkin monessa puheenvuorossa vertailtu nykyhallitusta ja edellistä hallitusta

miksi täällä perätään hallitukselta sitä millä mandaatilla se puhuu ja toimii

tässä vertailussa täytyy nyt sanoa kun on todettu että keskusta ei ole onnistunut eikä kokoomus ei ole onnistunut että onneksi tässä hallituksessa on sosialidemokraatit koska nyt on saatu aikaan näitä rakenteellisia uudistuksia

juuri sen vuoksi että hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja erityisenä kuviona suomessa on se että suuri valiokunta toimii euroopan unioni valiokuntana

kysymys kuuluu edelleenkin miksi sitten näihin muutoksiin lähdetään

on saatu aikaan sellainen veromalli jota edustaja pekkarinen ajoi itse edellisessä hallituksessa puheissaan mutta ei teoissaan eli verotuksesta on tehty oikeudenmukaisempaa

itse olen saanut viestiä isoiltakin matkailuyrityksiltä jotka tukeutuvat kansallispuistoihin luonnonsuojelualueisiin ja he ovat todella huolissaan siitä jos joillakin alueilla joissa he tekevät yhteistyötä näiden luontoalueiden kanssa isäntä vaihtuu

itse toivoisin että täällä isossa salissa käydään enemmän näitä keskusteluja ja sen takia mietinkin sitä että kun euroopan unionia monesti kritisoidaan avoimuuden puutteesta ja demokraattisuuden puutteesta me voimme itse tässä asiassa tehdä paljon

mutta ilman muuta ennen kaikkea meidän on kyettävä kiinnittämään huomiota siihen mistä me saamme kasvua aikaan suomalaiseen yhteiskuntaan koska ilman sitä meillä ei ole myöskään sen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita joista tässä nyt sitten puhutaan

siellä on tultu erittäin hyvin toimeen luontopalveluiden kanssa mutta jos se menee sinne varsinaisen metsähallituksen alle niin siitä ollaan huolissaan

miksi suljettujen ovien takana miksei täällä missä kansalaiset näkevät ja saavat osallistua tätä kautta keskusteluun

sen vuoksi kiinnitän huomiota siihen että meillä on nimenomaan mahdollisuudet tarttua niihin asioihin joita globaalisti tarvitaan

itse toivon että käytämme avoimuutta demokraattisuutta erityisesti silloin kun puhumme euroopan unionin päätöksenteosta ja sen kehittämisestä

täällä on puhuttu siitä että kuntia sitoo kaavoitus ja sen kaavoituksen mukaan rakennetaan

tämä on erittäin hyvä koska se on tasapuolinen tapa ottaa huomioon eri intressit ja se tapahtuu demokraattisessa päätöksenteossa

tämän hallituksen esityksen perusteluissa on kuitenkin myös ympäristöministeriö kiinnittänyt huomiota siihen että on ongelmallista se että poikkeusmenettelyä käytetään myös tilanteissa joissa kaavoitus olisi tarpeen eli on pelkona ellei näihin asioihin todella kiinnitetä huomiota että kaavoitus jää sivuun ja sen sijaan käytetään näitä poikkeusmenettelyjä mikä on ongelma paitsi sen yhteisen intressin löytämisessä myös monta kertaa sitten eri tahojen tasapuolisessa kohtelussa

on päivänselvää että rakentamisen pitää olla mahdollista siellä missä ihmiset haluavat asua mutta sen täytyy tapahtua järjestäytyneesti kaavoituksen kautta

euroopan unioni ja yhdysvallat ovat aloittaneet neuvottelut vapaakauppasopimuksesta eli esteiden vähentämisestä tavara ja palvelukaupassa

euroopan unionissa on vuosikymmenten aikana kehitetty erittäin korkeatasoista ympäristö kansanterveys ja kuluttajansuojalainsäädäntöä

minäkin haluan korostaa tätä kreikan ensimmäisen ja toisen tukipaketin eroa

tähän liittyy myöskin se että hyvin tarkasti ollaan säädelty esimerkiksi sitä että hormonilihaa ei voida euroopan unionin alueella käyttää

siinä on myöskin tiukat ehdot sille miten kreikka pääsee terveemmälle tielle

yhdysvalloissa tilanne on toisin

kansainvälisesti on käyty vahvasti keskustelua siitä mikä on se oikea linja tehdä päätöksiä

kysymys on vapaakaupasta ja kaupan esteiden purkamisesta

se että suomi on vaatinut ja saanut vakuudet osoittaa sen että suomella on nimenomaan ollut kriittinen suhtautuminen siihen miten näitä tukipaketteja tehdään ja tässä tilanteessa suomi on kyennyt turvaamaan omien kansalaistensa edut sillä että tässä epävarmassa tilanteessa valtiovarainministeri urpilainen onnistui neuvottelemaan nämä vakuudet

tällä hetkellä meidän sloganimme ovat että meillä on liikaa byrokratiaa tai meillä on liikaa säädöksiä sitten meillä on liikaa työntekijöitä ja sitten meillä myöskin on puutetta paikallisesta sopimisesta

itse uskon että näissä missään ei ole vikaa vaan vikaa on nimenomaan siinä miten näitä asioita käsittelemme

me tarvitsemme säädöksiä jotta pystymme oikeusvaltion pitämään yllä tarjoamaan kaikille samanlaiset edellytykset

sen verran tiedän itsekin että jos mtklle ja maanviljelijöille esittää että edes osittain kansallistettaisiin maatalous niin sitä ei missään tapauksessa hyväksytä

sitten meidän on pidettävä huoli siitä että saamme kasvua aikaan ja siinä mielestäni valtiovarainministeri rinne toimii hyvin kun hän samanaikaisesti puuttuu rakenteellisiin kysymyksiin ja sitten tuo täsmäelvytystä budjetin kautta

mutta itse pitäisin erittäin tärkeänä sitä että luomme elinvoimaa maaseudulle ja se tapahtuu monenlaisen yritystoiminnan kautta esimerkiksi matkailuyritykset sitten jatkojalostusyritykset esimerkiksi mökkitalkkaritoiminta ja tämäntyyppiset asiat

matkailu ja elintarvikkeitten jatkojalostus voisivat entistä enemmän verkottua tehdä yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti ja sitä kautta saada volyymia myöskin sitten ajatellen vientiponnisteluja

arvoisa puhemies

täällä sanottiin että yritykset eivät ole halukkaita kasvamaan

pohjois karjalassa tilanne on aivan toinen

nyt mielestäni olisi hyvä että joustavoitettaisiin tätä alueellista yritystukien jakamista niin että siirrettäisiin varoja niille alueille joilla ne käytetään paremmin kuin jossain muualla

se koskee erittäin vaikeasti pohjois karjalan jo entisestään suomen vakavinta työttömyystilannetta

kyllä valtion metsät kuuluvat suomalaiseen metsäkeskusteluun ja en voi sille mitään että minua kyllä kovasti haittaa se mitä tässä kerrottiin että talousmetsätoiminta erotetaan erikseen muusta metsähallituksen toiminnasta

erityisesti ollaan pettyneitä siihen että nämä uudistukset ja varuskunnan lakkautus on tehty kuulematta alueen ihmisiä ja tästä syystä pidänkin nyt erittäin hyvänä sitä että puolustusministeri wallin on menossa pohjois karjalan prikaatiin vierailulle ja pohjois karjalaan ja keskustelee

voitte keskustella siellä sitten työntekijöitten kanssa heidän kokemastaan epävarmuudesta ja turvattomuudesta ja myöskin varmistaa sitten sen että nämä luvatut kompensaatiotoimet pohjois karjalaan tulevat

toinen kysymys on se että metsäenergian käytöstä täällä on puhuttu

metsäbiopolttoaineita on kehitetty mutta nyt on ongelma se että finnvera ei ole ollut mukana rahoittamassa näitä hankkeita

mistä syystä

tätä täytyisi pohtia meidän kansallisesti ja todella panostaa siihen että alueellisesti tärkeät työpaikat joita syntyy nimenomaan hajautetussa biopolttoainetuotannossa turvataan eri alueilla

jos nyt ajatellaan vaikka että suomi on rankattu maailman talousfoorumin toimesta kolmanneksi kilpailukykyisimmäksi maaksi tällä hetkellä emme ole voineet ja tämä hallitus ei nyt ole voinut aivan kaikessa epäonnistua ja sen takia minusta on erittäin tärkeätä että me pidämme huolen siitä että suomi selviää ja suomalaiset selviävät tässä tilanteessa huolehtimalla siitä että olemme rakentavasti mukana eurooppalaisessa politiikassa ratkaisemassa tätä eurooppalaista kriisiä jotta kykenemme myöskin pitämään tämän kolmannen ehkä saavuttamaan toisen tai ensimmäisen sijan tässä kilpailukykyvertailussa

näitä huolia syntyy siitä että emme saa selvyyttä siihen miksi tämä kolmas tase erä on perustettu ellei sitä ole perustettu sitä varten että sen avulla tehdään erilaisia toimia kuten nyt tässä on todettu että sieltä luontopalvelujen alta voidaan siirtää sinne tuottotavoitteeseen metsähallituksen hallituksen päätöksillä

on myös erittäin tärkeätä että me teemme näitä rakenteellisia uudistuksia ja että täsmäelvytetään silloin kun esimerkiksi rakenteellisten uudistusten vuoksi työpaikkoja menetetään kuten nyt tehdään tässä budjetissa

tämä on se kysymys joka huolettaa yrityksiä matkailuyrityksiä koska he ovat tottuneet toimimaan metsähallituksen luontopalveluiden kanssa ja asiat ovat menneet oikein hyvin

siellä on voitu yhteensovittaa erilaisia tarpeita niin että siellä ovat olleet yritysten tarpeet ja siellä ovat olleet luonnon tarpeet ja toki ne luonnon tarpeet ovat edellytyksiä sille että luontoyritykset myöskin pärjäävät

me olemme kaikki olleet hyvin yksimielisiä siitä että tähän konfliktiin ukrainan kriisiin on olemassa vain rauhanomainen ratkaisu ja euroopan unioni on yksi tärkeä osa tätä

olemme vaatineet euroopan unionille nykyistä tehokkaampaa aktiivisempaa osaavampaakin ulkopolitiikkaa

ministeri tuomioja kun euroopan unioni tekee omaa ulkopolitiikkaansa näitten eri kumppanuuksien kautta te totesitte omassa puheenvuorossanne että jos itäisen kumppanuuden osalta olisi kyetty alusta alkaen paremmin toimimaan niin olisi ollut mahdollista että tällaista konfliktia ei olisi syntynyt

nyt todellakin kun ollaan muovaamassa euroopan unionin ulkopolitiikkaa uudestaan uusien komissaarien myötä tullaanko arvioimaan myöskin näitä kumppanuuksia uudesta näkökulmasta

ovatko ne riittävän tehokkaita ulkopolitiikan välineitä

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa kannettiin huolta yleisten tuomioistuinten resurssitilanteesta mutta samalla siellä todettiin kuten muuallakin että sopeutuakseen kuitenkin näihin koko ajan aleneviin resursseihin tuomioistuinlaitoksen on toteutettava selkeitä rakenteellisia uudistuksia ja tähän suuntaanhan on jo menty

toiseksi sitten odotamme todella paljon tältä hallitusohjelman mukaiselta työltä jolla pyritään lyhentämään näitä oikeuskäsittelyaikoja

arvoisa puhemies

kyllähän se on selvää että silloin kun lähdetään yhteistä politiikkaa hakemaan etukäteen ei päätetä mikä on lopputulos vaan keskustellaan siitä millä tavalla sitä yhteistä politiikkaa tehdään

meillä on ihmisoikeussopimukset meillä on pakolaissopimukset meillä on euroopan unionin periaatteet ja näin poispäin

kyllä sieltä varmasti löytyy sellainen politiikan linja joka sopii kaikille pohjoismaille ja jota on sitten hyvä noudattaa

kuten tässä on jo huomattu kilpailu ja kuluttajavirastojen yhdistämistä perustellaan hallituksen esityksessä kilpailu ja kuluttaja asioiden yhteiskunnallisen painoarvon ja vaikuttavuuden lisäämisellä sekä hallinnon tehostamisella

talousvaliokunta näkee yhdistämisessä myös valtionta louden realiteettien tunnustamisen eli tarpeen tehdä säästöjä hallintomenoissa

sosialidemokraattien näkemyksen mukaan talous saadaan kuntoon sillä että me lisäämme kasvua ja työllisyyttä

rakentaminen on yksi asia mikä pitää saada liikkeelle

kuluttajapolitiikan avulla luodaan pelisääntöjä siihen että kuluttaja saa riittävästi ja oikeaa tietoa valintojensa pohjaksi

nyt kun tähän liittyvät vääjäämättömästi myös leikkaukset ja myöskin julkisen talouden leikkaukset sitä kautta että ne näkyvät tuolla alueilla eri sektorit tekevät omia leikkaussuunnitelmiaan niin nyt mielestäni hallituksen pitäisi ryhtyä koordinoimaan sitä miten nuo eri leikkaukset eri alueille kohdistuvat

mutta on huomattava että tämä virasto tarvitsee tuekseen myös kansalaisten tuen ja tämä voi tapahtua vain vahvistamalla kuluttajajärjestöjä erityisesti kuluttajaliikettä joka toimii suoraan kansalaisten keskuudessa jakamalla tietoa ja antamalla vaikutusmahdollisuuksia

nämä ovat niitä kustannuksia joita synnytetään nyt ja näitä kustannuksia ei saa tulla jotta kykenemme sitten viemään tämän talouden ja työllisyyden kasvun ja sitä kautta hyvinvoinnin eteenpäin

kun sektoriministeriöt ja ministerit tekevät näitä esityksiään siinä ei tällaista koordinaatiota suoriteta ja sen tulisi olla sitten hallituksen yksi keskeinen tehtävä jotta tasapuolisesti eri alueita kohdellaan

nyt onkin hyvä sanoa että hallitus on budjetissa tätä kohtaa parantanut ja antanut lisäresursseja tähän kansalaisjärjestötyöhön

monet kuluttajaliikkeessä pitkään mukana olleet ovat olleet huolestuneita siitä että kuluttaja asiamies on osa uuden viraston organisaatiota eikä itsenäinen toimija organisaation ulkopuolella

tämän on pelätty kaventavan kuluttaja asiamiehen itsenäistä harkintavaltaa ja riippumattomuutta sekä mahdollisesti myös luovan paineita asiamiehen resurssien kaventamiseen

kuten täällä on sanottu valiokunta yksimielisesti on asian nähnyt niin että tähän huoleen ei ole aihetta